haluan erityisesti kiittää hallitusohjelmaa tästä perusturvan korottamisesta sekä siitä että se pyrkii kitkemään ja juurimaan harmaata taloutta jota tuossa äsken kuvasin voimakkailla otteilla

nyt ei tarvitse enää muuta kuin tehdä ja visusti varoa vesittämästä hyvin aluillaan olevaa työmaata jota kyllä riittää

pidän sitä erinomaisena asiana suomalaisten palkansaajien tulevaisuudennäkymien turvaamisessa ja pitkäjänteisyyden palauttamisessa suomalaisille työmarkkinoille

arvoisa puhemies

ministeri kuvasi erittäin väkevästi sitä millä tavalla hän tarttuu tähän oppisopimuskoulutuksen käyttöön näitten nuorten joukossa

se on erinomainen asia että ministeri näin toimii ja voin vahvistaa koko salille sen että hän on ammattimies koko ikänsä touhunnut tällä puolella niin että varmasti siitä myöskin tulee jotain

näin on

onko suunnitteilla en tiedä onko termi oikea mutta sinne päin kuitenkin että työpaikkaohjaajien koulutusta täytyy lisätä koska nuo määrät jotka tällä hetkellä ovat vaatimattomia ministerin kuvauksen mukaan tulevat reilusti nousemaan

jätän oppositiolle suosiolla tämän budjetin moittimisen tai epäkohtien etsimisen ja ansiokkaasti he sitä päivän mittaan ovat myöskin suorittaneet

kasvuun tutkimus ja tuotekehitystoiminnan lisäämiseksi tuodaan määräaikainen verokannustin tutkimus ja kehitystoiminnalle sekä pääomasijoitusten lisäämiseksi sijoittajan verokannustin ja investointien lisäämiseksi teollisuuden tuotannollisten investointien poisto oikeus kaksinkertaistetaan määräaikaisesti tosin

ja vähäisimpänä en pidä myöskään tätä julkisten tietovarantojen avaamista

eli tällä ruokitaan myöskin sitä uutta kasvua tällä kertaa ilmatieteen laitoksen osalta

edelleen muutama sana kasvukannustimista ja kasvun vauhdittamisesta

mielestäni näihin kohtiin sopii äärimmäisen huonosti koska tämä raamisopimus on yksi osa myöskin ensi vuoden budjettia elinkeinoelämän keskusliiton venkoilu koulutuspäivien osalta ja niistä sopimisessa

luulisi elinkeinoelämän keskusliiton ymmärtävän että koulutus on lähes ainoa millä suomi pystyy tekemään asioita

koulutuksen avulla suomalaiset pystyvät tekemään sellaisia asioita joita muut eivät osaa ja luulisi myöskin elinkeinoelämän keskusliitossa laitettavan sellainen hattu päähän että tästä kolmen päivän koulutusoikeudesta päästään yhteisymmärrykseen koska siinä ei ymmärrykseni mukaan isoja riitoja ole

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön hallinnonala on pieni ja pienissä määrärahoissa tapahtuvat vähennykset voivat suhteellisesti kompensoitua vaikutuksiltaan suurempina kuin niin sanotusti isoilla toimialoilla

valiokunta aivan oikein lisää tutkimus ja kehittämisrahoitukseen miljoona euroa lisää kohdentaen ne rakentamisen energiatehokkuusselvityksiin

avustuksissa järjestöille ja ympäristönhoitoon valiokunta pitää kohdistetun määrärahan samansuuruisena kuin tänä vuonna ja suurin yksittäinen avustushan näistä tältä momentilta on myönnetty pidä saaristo siistinä rylle joka on tehnyt erittäin ansiokasta työtä jätehuoltopalveluiden kehittämisessä ja erinomaisilla tiedotuskampanjoilla joilla on molemmilla saatu vähennettyä sekä meri että järviluonnon kuormitusta

heikossa kunnossa olevan itämeren suojelu on tärkeää ja määrärahat pitää kohdistaa niin että vaikuttavuus on tietenkin mahdollisimman suuri ja mikään yksittäinen hallinnonala ei yksinään voi parantaa meren tilaa vaan suojelunäkökulmaa on integroitava tehokkaasti kaikille hallinnonaloille

ne mahdollistavat puun käytön niin kerrostalojen uudis kuin korjausrakentamisessakin ja puurakentamisen lisääminen on mielestäni suuri ympäristöteko jo pelkästään sen sitoman hiilidioksidin avulla

kyllä siitä puurakentamisesta voi tulla niitä uusia aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja luova toimiala vaikkapa kouvolankotkan seudulle jotka ovat lähiaikoina saaneet rakennemuutoksen tuta kantapään kautta

arvoisa puhemies

asumisoikeusasunnothan tarjoavat erinomaisen ja hyvän vaihtoehdon muiden hallintamuotojen rinnalle ja lisäksi monipuolistavat asuntotarjontaa ennustaa lindström koska edustaja timo korhonen